asian käsittely keskeytetään

ainoan käsittelyyn opeillepanoa varten ysitiellä ajoi yhdestoista sija voimme tehdä tätä mietintö pannaan pöydälle kahdestoista kolmatta sitten palataan päiväjärjestyksen ensimmäiseen asiaan

vaikka naisen ikää ei tietysti saa sanoa

sitten puheenvuorolistaan

ja kiitoksia tosiaan ministeri räsäselle ja keskustelu on pysähtynyt asian käsittely keskeytyy työn pöydälle panoa varten esitellään päiväys neljäsosia voimme nousta ehdottaa että mihinkä pannaan pöydälle yhdestoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvää

samoin päiväys on viiden

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina yhdestoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan keskeytetään

asian käsittely keskeytetään

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsipelissä sijalle päätynyt lakiehdotukseen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

keskustelun tähtien hyväksi ensimmäiset taistelut sisällöltään päädytty väkeä näkee toinen tähti välkky ja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

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn estellä päiväys ja kolmaskymmenesensimmäinen sija ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi petra ja eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällön lakiehdotuksista

pääluokan käsittely keskeytetään ja seuraavaksi jatketaan kahdennenkymmenennenyhdeksännen pääluokan opetus ja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

taikka puhemies

ei on mennyt jo paljon yli minuutin

asian käsittely kestänee pitää ainoan käsittelyn estellä päivystyksen keskeytetään

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kakskymmentä yhdeksän

päivystää vähämäki

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

nämä kyselypuheenvuorot ovat minuutin verran

nyt meni pari ja puoli minuuttia ylitse

jos puhut vielä pitkään

palataan puheenvuorolistaanä edustaja mäkinen on poissa

sitten

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin takaisin arkeen ensimmäinen erä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

jo annetut puheenvuorot tietysti jaetaan mutta sen jälkeen sitten pitää pyytää täältä korokkeelta tuomalla lappu sillä ilmeisesti ei ole enää mitään lisäarvoa salissa olevien kohdalta saatavissa

lähetekeskustelua varten kehitellään päivystyksen kahdeskymmenes aasian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asian käsittely

ja sitten pöydällepanoa varten esitellään kaiversi sen kolme raisio voimme neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle koska se ensimmäinen kolmatta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee

kiitoksia ministerille

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstainakaan ryhmä kolme takaa satakolmetoista kello kuusitoista keskeytetään

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päällään

käsittely on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

esiteltävänä päivystyksen toinen asia on minusta ei tätä mietintä pannaan pöydälle yhdeksästoista toista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä ja samoin päiväisyyksien asioiden kolme viro kuusi osalta eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina yhdeksästoista päivä toista kaksituhattaviisitoista kello kuusitoista eduskunnan

ra juraj sanoo

eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietin mutkaisella kielteisemmän kehiteltävää ensimmäisen käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

kiitoksia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyi lakien sisällön mökin mutta agentti ensimmäinen käsittely on parin

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä myyty tasaisella keitokseen tämän käyttö päättynyt pöydällepanoa varten ystävänpäivä on kahdeskymmeneskahdeksas sija voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyvä toinen hyvä

tämän päivän sipsien asioiden kakskymmentäyhdeksää jo kolmekymmentäkolme

asioiden osaa eduskunnan seuraa täysistunnon keskiviikkona yhdeksästoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello neljätoista täysistuntoon e

sitten on vielä kuusi ensikertalaista he ovat kaikki tästä samasta ryhmästä ja sen jälkeen sitten päätetään ministerin puheenvuoroon

varsinaiset muutosehdotukset tehdään yksityiskohtaisessa käsittelyssä sitten

kun häneltä aina kysytään tai hänen nimensä mainitaan

smpn aikana ollaan oltu kyllä

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän ja päädytään lakien sisällöstä yleiskeskustelu on

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys on kymmenes asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

ja nyt on yleiskeskustelu päättynyt yrittänyt kun asian käsittely keskeytetään erittäin yksityiskohta jossa pykälän käsittelyssä pykälämuutoksia tehty asian käsittely

yöpöydällepanoa varten esitellään päivän renkaista toinen asia puomejaosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon vakituinen tosite eduskunnan seuraa täysistunnon keskiviikkona kolmas yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista täysistuntoon

seisomaan nousten ja v painiketta painamalla halukkaat ilmoittautuvat ja minuutin puheenvuoroja sitten

olemme jo ylittämässä aikaa

asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona neljäs yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista jos kunnan täysistuntop

edustaja lauslahtikaan ei ole vielä saanut on tullut ehkä kesken myös

päättynyt toisen käsittelyn esitellään päivä sitten yhdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusta

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätti laatia rakennusten toinen tähti on päättynyt tätä

olitte näin on osittain toisen käsittelyn ystävänpäivä on kahdestoista sija

ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu kun pärjää

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään käytetyn aseen rakeiden tönköthän on päätynyt vesi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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päädytyn laitojen rakeiden tähti on päättynyt ajalla

ja tänään tosiaan viedään tämä puhujalista loppuun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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätyy la lakers on toinen tähti on päätynyt on

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia on puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

vielä on kolme jotka eivät ole saaneet lainkaan kysyä

pääluokan ja asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava istunto on yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kaksitoista eduskunnan täysistuntoon lähin

vielä annetaan kaksi toisen kierroksen kysymystä

nyt vielä saamme illan ahkeruuden palkitsemiseksi viimeisen puheenvuoron

asian käsittely kestää pyytää pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen toinen asia voi mennä ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina viidestoista viidettä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan täysistuntoon pääosin keskeytetään

nyt siirrymme puhujalistaan tässä yleiskeskustelussa ja joudumme menemään heti viidenteen koska poissa ovat edustaja tuupainen ja rauhala edustaa kontula edustaa kurvinen hysedustaja

asian käsittely keskeytetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asian käsittely keskeytetään

ensin edustaja suutari ja vielä edustaja hänninenkin pääsee puhumaan kun täällä on pyydetty vielä uusia puheenvuoroja kun aina siemen pitää jättää huomiseksi

asian käsittely keskeytetään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivertyksen seitsemästoistaisia kuormien ostoehdot että asia lähetetään

seisomaan nousten ja v painikkeella pyydetään puheenvuoro

pelien panoa varten esitellään päiväjärjestykseen neljässä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista pidettävään asian käsittely keskeytetään

eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asian puomia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina menettelytapaa hyväksyttäneen pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen viides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle keskiviikkona neljästoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista pidettävään tai mukaisena

asian käsittely keskeytetään

voi mennä vasta ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle neljästoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista pidettävään täysistunto eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään päässä istui myös menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston jo tässä istunnossa

pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeskymmenes asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot sitten tulot sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus

kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä